nämä ohjaavat kauppahinnasta merkittävän osan edelleen jonkin ulkomaalaisen veroparatiisiyhtiön tilille ja vain erotus tuloutetaan venäläiselle puunmyyjälle

ja sitten sen jälkeen keksittiinkin että automospiilillä pystytään tämä homma hoitamaan tuli bensan ja sitten vihdoin dieselpolttoaineen käyttö välineenä ja nyt on hyvin mielenkiintoista että nyt ollaan kuntajakoa supistamassa kuntien määrää pienentämässä tilanteessa jossa tämä polttoaine alkaa loppua

arvoisa ministeri samalla tavalla voidaan kiinnittää huomiota niihin tuloihin jotka valtiolta jäävät saamatta

sitten se saatiin kuriin ilman törkeää tekomuotoa

veroparatiisiyhtiöitä käytetään suomeen rekisteröityjen väliyhtiöiden verotettavan tulon minimointiin ja raakapuukaupasta saatavan tulon saattamiseen suomen ja venäjän verotusvallan ulottumattomiin

arvoisa ministeri täällä tänä päivänä yksi yhteinen tekijä kaikille keskusteluille on ollut harmaan talouden kuriin saaminen talousrikollisuuden torjunta

se sai huomiota silloin muodostettiin niin sanotut bric maat elikkä brasilia intia venäjä ja kiina

tässä on hyvin mukava tämmöinen historiallinen pikku ristiriita jonka seurausvaikutuksia tulee olemaan erittäin mielenkiintoista seurata niiden joilla iän puolesta siihen on tuommoista potentiaalista mahdollisuutta

siinä päädyttiin nyt sitten siihen että kun tällä kalatalouden keskusliitolla on porvarihallituksen taustavoimana suuri merkitys niin annetaan nyt olla kakkonen eikä mennä kolmoseen

niiden tarkoitus on myös toimia eräänlaisina rahanjakokeskuksina joihin kerätään rahaa useimmiten vain muutamalta suurelta ostajalta saadun kauppahinnan muodossa

ja nyt tilanne arvoisa puhemies on sitten kehittyneesti toisenlainen

vuosi voi olla väärä mutta asia on oikea

arvoisa ministeri te olette tehnyt kaikkenne suomen tekemiseksi veroparatiisiksi elikkä te toimitte juuri sillä tavalla että te mitätöitte kaiken sen työn lisää kuulemma on tulossa mitä täällä valtiovarainvaliokunnassa ja valiokunnissa tehdään

se idea lähti näillä valtioilla siitä että tämä finanssikriisi koetteli niitä miksi ei olisi koetellut kun ovat maailmankaupassa intensiivisesti mukana ja vielä vientivaltioita sitä suuremmalla syyllä ja myöskin siitä että nämä valuuttavääristymät siis arvottamisen vääristymät ovat tulleet voimakkaiksi jolloinka onkin tullut ajatus uudesta maailmanvaluutasta

nyt jo nimenomaan se että saadaan tehokkaita välineitä käyttää tässä tutkinnassa on aivan erityisen perusteltua

minä sitten ajattelin markku hirvosen kanssa keskusteltuani että tämä olisi aika mielenkiintoinen juttu että käyn tämän koko raportin kannesta kanteen läpi

yhtiön muodostama voitto jaetaan suomessa tai ulkomailla asuville pääasiassa ulkomaalaistaustaisille yksityishenkilöille ja toisille veroparatiisiin rekisteröidylle yhtiölle

toisin sanoen tässä tämmöiset luonnonmaantieteelliset seikat ovat myöskin olleet kuvassa voimallisesti mukana ja aivan erikoisen hauskaa on ollut katsoa onko tiede pystynyt edes yrittämään antaa vastauksia näihin asioihin

nyt on tiedostettu se törkeä tekomuoto käytännön toiminnaksi ja sehän on todella ehkä viisi kymmenen henkilöä vuodessa jotka sitä harrastavat ei sen enempää

kuten vahasalo voisi kuitata tämän puheenvuoron

siinä meni kyllä viikko kesäaikaa täällä kun oli kaiken lukenut ja kaiken kirjoittanut

arvoisa puhemies

on erinomaisen hyvä asia että juuri näin on asia

ja arvoisa puhemies kyllä näinkin voidaan sanoa

no mitäs tällä on muuta merkitystä kuin se että tämän porukan kanssahan pitää liittoutua siis tunnistaa ja tunnustaa tämä liittouma ja lähteä sen kanssa neuvottelemaan

nimittäin minulle suotiin mahdollisuus lukea myöhemmin hyvin paljon myöhemmin elinkeinoelämän keskusliiton silloisen edeltäjän lausunto samoin kuin suomen yrittäjät ryn lausunto

nimittäin heti sodanjälkeisenä aikana maantieteilijät perustivat oikein varsinaisen koulukunnan jossa oli ideana selvittää mikä on ihanteellinen kuntajako silloin vallitsevissa olosuhteissa ja sellaiseksi kehiteltiin talousaluejako

mutta arvoisa puhemies pyysin tämän puheenvuoron siinä katsannossa onko kulttuuriministeriön puolella suunnitelmia sellaiseen tilanteeseen tämä on aika yllättävä ehkä tämä sisältö että jos meillä toteutuu se pahin skenaario joka tarkoittaa todella ankeita aikoja niin se silloin merkitsee että aineellinen kulutus väkisellä rupeaa vähenemään siitä ei päästä yhtään mihinkään jolloinka aineettomat elikkä kulttuuriset palvelut tulevat arvoon arvaamattomaan

venäjä menettää näissä operaatioissa vuosittain useita satoja miljoonia euroja suomen menetyksien toteutuessa välittäjäyhtiöiden veronmaksun laiminlyöntien kautta ja ollen sitten tietysti huomattavasti vähäisempää luokkaa

arvoisa puhemies

tämä on näitä ilmastolakeja todetaan selvästi että halutaan edistää energiansäästöä ja vähentää energiantuotannon aiheuttamia kasvihuonepäästöjä sekä saavuttaa kustannussäästöjä energian loppukäyttäjälle ja lailla säädettäisiin energiayhtiöille velvollisuus tarjota loppukäyttäjälle energian mittaamiseen ja laskutukseen liittyviä palveluja joilla on vaikutusta energiatehokkuuden parantumiseen

minä olen ed

varmasti sillä että se tunnistetaan ja tunnustetaan merkittäväksi vaikuttajaksi voisi olla tämän ilmastopolitiikan kannalta todella suuri merkitys

miksi tämä on poliittisesti niin mielenkiintoinen asia

tämä on erittäin mielenkiintoinen asia siinä katsannossa että nyt tiedetään mikä on oikea kuntajako siis mikä on ihannekuntajako

siinä oli käännetyt alvit ja kaikki mahdolliset mukana toimenpiteisiin ryhtymiseksi ja ei mikään ottanut päälle ja kaikki oli että ei että lissää työtä hankaloittaa töitä ja kaikkea mahdollista

meillä on aivan samanaikaisesti öljynviejämaitten kohdalla kaksi erittäin mielenkiintoista esimerkkiä jotka kytkeytyvät tähän samaan kokonaisuuteen tähän bric maajuttuun mutta ovat sen ulkopuolella

jääskeläinen paljastaa niin sanotusti karvansa näillä aloitteillaan ja lokeroi itsensä mukavasti tähän poliittiseen kenttään

arvoisa puhemies

onko kulttuuriministeriössä jos näin voidaan sanoa valmiutta tämmöiseen asiaan

ensinnäkin pitääkö tämmöisestä säätää lailla

eikö tämä ole täysin selvää että näin pitäisi tehdä

jos tämä on tarpeen siis niin että tämä ei suju ilman tätä niin silloin se on todella tarpeen koska sehän merkitsee sitä että silloin taktikoidaan vain liikevaihdon lisäämiseksi ja viis veisataan kaikista ilmastopoliittisista ja muista tavoitteista

ei siinä mitään

mutta totean että tässä olisi voinut perusteluissa käyttää aivan hyvin erästä hyvin ajankohtaista vertausta nimittäin barack obama esittää juuri nyt siis tällä hetkellä yhdysvalloissa käyttöön otettavaksi todella varakkaimpiin kohdistuvaa varallisuusveroa

mutta sitten siitä oli seurauksena se että myöskin tämä hirvosen porukka oli katkolla

ja se on säilynyt tähän päivään saakka

toinen on azerbaidzhan ja toinen on dubai

azerbaidzhan on ryhtynyt aivan huikeasti lisäämään öljyntuotantokapasiteettiaan aivan hillittömästi

ja kun täällä on tänä päivänä kiitelty eri tahoja niin täytyy sanoa että silloisen valtiovarainministerin joka nyt sattuu olemaan johtamassa eduskunnan istuntoa kanssa tuolla lehtihuoneessa käyty keskustelu oli sitten ratkaiseva siinä että pelastettiin se mikä pelastettavissa silloin oli ja sillä tavalla se esiorganisaatio joka toimi sitten kymmenkunta vuotta tämmöisenä ad hoc instituutiona verohallinnon kyljessä sitten nyt vakinaistettiin tämän vuoden alusta

elikkä ilmeisesti hallituksessa on todettu että näin asianlaita todella on jolloinka se merkitsee että lainsäädäntö on todella tarpeen

se on saattanut olla jo ennen soininvaaraa mutta soininvaara otti sen niin kuin oikeaksi tämmöiseksi lyhyen ministerikautensa keppihevoseksi

siellä ollaan siinä tilanteessa jossa suomessa ollaan parin vuoden kuluttua jolloinka käännetään kaikki kivet ja kannot ja muutetaan näitä varallisuuksienkin verottamisia uuteen uskoon

vielä yksi näkökohta

viime aikoina on surkuteltu sitä kun eräät tällaiset energiasyöpöt teollisuudenalat tarkoitan siinä lopputuotteitten energiasyöppöyttä ovat suuriin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet johtuen vain siitä että eivät ole energiatehokkuutta ottaneet lopputuotteissaan huomioon

kysymys on itse asiassa yhdestä ainoasta asiasta ja se tuli erittäin mielenkiintoisella tavalla kahdessa puheenvuorossa juuri minun omaa puheenvuoroani ennen esille

arvoisa puhemies

mustajärvi ovat perusteellisesti kuvanneet sen mitä hallitus eduskunnalle päätettäväksi esittää

dubai on saanut öljytuloja käyttänyt niitä äärimmäisen tehokkaasti tehnyt tämmöisen keinotekoisiin saariin jnp

jos palauttaisin mieleen mitä tässä näytelmässä on aikaisemmin tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana esimerkiksi niin auennee joitakin sellaisia luukkuja jotka ovat ehkä tässä tarpeellisia

ensinnäkin silloin kun tämä riistakeskus ajatus tuli esille pidin sitä erinomaisen paljon sen väärttinä että se kannattaa tutkia perusteellisesti ja niin on nyt sitten tutkittu ja siltä pohjalta on valmisteltu tämä hallituksen esitys

nimittäin toisessa mallissa perusmallissa on kysymys laatutekijästä ja toisessa siitä tekijästä kuka sen palvelun tuottaa

pääsin pikkuisen mukaan siihen minkälaista on tämmöisessä harmaan ja mustan talouden maailmassa oikea hyökkäyssota

neiti keskusta lähtee sisällä päiväjärjestyksen

perustuvan ihmeellisen ihan uskomattoman monsterin kerta kaikkiaan ja luonut sellaisen odotuksen että sillä silmänräpäyksellä kun öljy rupeaa loppumaan kaikki tulevat turisteiksi dubaihin

työ voi myös jaosto ehdottaa että jotka eivät tajua aikaa jota eletään joutavat konkurssiin mennäkin

ja yhä työtämme ei pääse pääsin tilaisuuteen jossa kerrottiin raporttia siitä kuinka sellainen tapaus tuli tutkituksi jossa suuri määrä poliiseja ja verotarkastajia tämmöisen harmaan talouden yritykseen teki tämmöisen atakin ja otti asiakirjat haltuun sieltä

tähän hengenvetoon totean että kalastuspuolelle tätä ei voi kopioida millään elikkä se utopia joka eräillä on ollut ei kerta kaikkiaan ole käyttökelpoinen

ne eivät ole välttämättä toisensa poissulkevat mutta ne ovat poliittisessa retoriikassa tulleet toisensa poissulke viksi

toisekseen totean poiketen siitä kalastuspuolesta että sitä kalastuksenhoitomaksua eräillä on hirmuisen suuret henkilökohtaiset estot mennä maksamaan ikään kuin se läpyskä mikä valtioltakin tulee se polttelee sormia mutta kun riistanhoitomaksu tulee maksuun niin siinä annetaan valtakirja valtiolle että hoitaa maksun perinnän tililtä ja sillä siisti

sitä oikeudenkäyntiähän sitten käytiin kai monta vuotta ja asianomaiset saivat hesarin mukaan sen tuomion minkä olivat ansainneet

se oli mielenkiintoinen siinä suhteessa että toisaalta se halusi olla avaamatta omaa postiliikennettään kilpailulle ja toisaalta siirtyi toimimaan suomeen

siis sellaiseen jossain suomessa jääköön kertomatta paikkakunta paikkaan missä oli tällaisia erilaisia painokoneita hillitön määrä

elikkä toisin sanoen se kuvaa perustavaa laatua olevan käyttäytymiseron

jopa niin rohkeita oli näissä ministeripiireissä että kertoivat siitä kuinka silloin nämä deutsche postin agentit antoivat ymmärtää että olisivat valmiit ostamaan koko suomen posti oyjn joka se silloin oli nimeltään

hänninen puhuu suuria totuuksia oulangan kansallispuistosta ja paanajärven kansallispuistosta ja niitten suomista mahdollisuuksista

niillä kuulemma oli painettu kuitteja aivan alkuperäisen näköisiä kuitteja valmiiksi ja sillä tavalla ne sitten niillä on on oli saatu muutettua sitten käypäiseksi rahaksi ne kuitit

arvoisa puhemies

hänninen sanoi

tämä on vähän semmoinen persoonallinen kehysselonteko hallitukselta kun ottaa huomioon että se koskee yhtä vuotta periaatteessa

samalla kun ne tuovat rahaa niihin pitää sijoittaa rahaa ja se on nyt ongelma

se on niin sitä ajettiin soitolta valtiolle ei tuota alennettiin valtion osakeomistuksen rajaa

meillä on pikkuisen sellainen perustavaa laatua oleva ajatusvirhe että kävijämääriä voitaisiin rajattomasti nostaa

jos vielä otan yhden esimerkin niin kaikkein mielenkiintoisin mahdottomasta mahdolliseksi tapaus on tämä käännetty alvi

arvoisa puhemies

ainut mikä jää tästä puuttumaan on valvonta ja siihen toivoisin kyllä myöskin eduskunnan ottavan kantaa

eli se on niin kuin käytännössä esileikki tulevasta ensi vuoden budjetista ja kaikki muu on pelkkää tekniikkaa

erinomainen esimerkki kuvaamaan sitä aivan oikeaa lähestymistapaa joka suomessa on aika harvinainen nimittäin se että järkevä itsekkyys jonkun jäsenvaltion kannalta hyvin esiintuotuna voi herättää eun muissa jäsenvaltioissa vastareaktion että ai joo se taitaa olla koko eun edun mukainen ratkaisu

jos ei niitä huolleta pitkoksia tehdä jnp

tämä on aivan kokonaan muuta kuin oli silloin kun nykyinen puhemies oli valtiovarainministerinä

ja sitten myöhemmin ruotsissa käyttöön niin suomessa se ei muka ollut mitenkään mahdollista ja nyt se huhtikuun alusta tulee sitten voimaan ja käyttöön täällä

hän toi tänne tiedonannon ja sitoi sillä tavalla hallituspuolueet oman kehyspolitiikkansa vankkureiden eteen

arvoisa puhemies

olen mielenkiinnolla kuunnellut tätä keskustelua

jo on mukava muistella näitä entisiä aikoja ja ei paljon lohduta että oli suurin piirtein kaikessa oikeassa

ihan eräällä tavalla siitä vierestä muutama näkökohta

kun tämä prosessi oli käynnissä niin tänne etabloitui kaksi kappaletta kuljetusfirmoja joissa omistajatahot ovat hollannin posti ja saksan posti elikkä tnt ja dhl ja ne loivat järjestelmän muun muassa oulussa on näillä toimijoilla erittäin isot kalustot niin että ne pystyvät hoitamaan koko nämä postin kermankuorintajakelut ja keräämiset ja kaikki mitkä haluavat pohjois suomessa

mutta jos kaikki vaan myötäilevät niin sitten sen jälkeen kasvottomalle virkamiesvallalle annetaan valta joka ei ole kenenkään edun mukaista sitten käytäntöön toteuta

ensinnäkin ensimmäinen minusta tärkein asia on palvelun saamisen varmuus ja toinen on se että sen hinnan määräytymisen pitää olla sellainen että turhuuksista ei makseta

ihan tuoreita kokemuksia siitä mihinkä ollaan nyt tällä hetkellä joukkoliikennelakiasioissa ajautumassa on se että on olemassa eräänlainen pattitilanne siinä mitä nyt voidaan ylipäätään tehdä

minä tässä suhteessa arvoisa puhemies kiinnitän huomiota yhteen ilmiöön vaan joka tuoreeltaan suomen parhaassa kunnassa taloudellisesti elikkä oulussa suur oulu tähtäimessä on tämä tilaajatuottaja malli sellaisena kuin se siellä on toteutettu

minä kuulun hänen fan clubiinsa kantavana voimana ja sanon että kaikkia muita asioita jälleen kerran pidän erittäin hyvin perusteltuina mutta yhtä asiaa en ja sen sanon nyt

kaikkein kiusallisinta on se että kun pitäisi tehdä kunnollinen joukkoliikennesuunnitelma niin sitten erilaiset sidonnaisuudet linja autoliitto ministeriö ties luoja mitkä ovat ohjaamassa sitä niin että kaikki seisoo juuri silloin kun yhteiskunnassa ollaan tilanteessa jossa joukkoliikenteen pitäisi pystyä mahdollisimman joustavasti liikkumaan

arvoisa puhemies

ensinnäkin haluan onnitella liikenne ja viestintävaliokuntaa siitä että olette saaneet yksimielisen mietinnön

se mikä tässä on semmoinen kustannustekijä olisin nimittäin halunnut todellakin tietää mitkä ne laskelmat ovat jotka ministerille on esitetty ja se mikä tässä tulee ratkaisemaan hyvin paljon niitä kynnysraja arvoja kannattavuudelle on energian hinta

kun eivät satu kohdalleen tilaajan tarpeet ja tuottajan tarpeet niin siitä seuraa että kummallekin pitää antaa lisää rahaa